kysymys tästä niin sanotusta tasa arvoisuudesta että nuuskakiellosta pitäisi päästä pois koska tupakointi on hyväksyttyä mielestäni ei kyllä osoita vapaamielisyyttä

todellakin se on nyt kaavatasolla valituksen kohteena ja saattaa olla että se menee korkeimpaan hallinto oikeuteenkin

sairaanhoidon puolelta tästä voi tietysti ottaa muutaman esimerkin

sitä ennen tapahtuu intressivertailu mutta joka tapauksessa ehdoton luvanmyöntämiseste säilyy samoin perustein kuin se on tälläkin hetkellä voimassa

arvoisa herra puhemies

lääkekorvauskysymyksessä eräs ongelma on ollut siinä että tietyt sairaalat poliklinikat ovat ikään kuin spekuloineet sillä että ne eivät ole aloittaneet esimerkiksi reumalääkitystä sairaalassa vaan ovat siirtäneet sen vasta sitten aloitettavaksi kun saadaan sairausvakuutuskorvaus

kun terveydenhoito tuli tieteeksi sillä lailla että siellä suoritettiin maisteritutkintoja ja kun se meni amkhon niin siinä oli tietty vaihe ehkä vieläkin nyt en enää niin tiedä että sairaaloissa meillä lääkäreillä oli kyllä vähän sormi suussa kun ne uudet sairaanhoitajat eivät enää olleetkaan sillä tavalla käytäntöön perehtyneitä kuin aikaisemmalla koulutustavalla koulutetut

mutta voi olla myös samalla niin että aika on kulunut tämän hankkeen ohi ja se hanke ei ole enää ajankohtainen aidosti

kun puheenjohtaja rehula tuossa esitteli tätä sinänsä ihan hyvää mietintöä hyvää hallituksen esitystä niin hän totesi että viisi miljoonaa suomalaista ovat olleet enemmän hiljaa

miksi sellaista tarvitaan

ei oikein tarvitse enää minkään mutkan kautta kuljettaa tätä asiaa se on selvä juttu

tämä on tavallaan sellaista vastuun kiertoa ja kelakorvauksilla pelaamista jota muuten tapahtuu myös asuntosektorilla asumistuen näkökulmasta

siellä leikataan miljoonia euroja vaaditaan leikattavaksi miljoonia euroja ensi vuoden budjetista terveydenhoidosta ja kuka vastaa nimenomaan valtionosuuksista kunnille

en saa mitään silloin täytyy se on pyydettävä silloin kun kysymyksessä on yleistä yhteiskunnallista merkitystä omaava hanke mutta sillä ei ole oikeudellista merkitystä ja se on lausunto lausuntojen joukossa

mutta tietysti tämä ministerin tuoma tahto päästä kivihiilestä pois on aivan oikea ja se haaste tietysti rannikkoseudulle on paikallaan

paperi on valmiiksi kirjoitettu ja valiokunta tehnee tässä parhaansa

eli tämä hyvinkin kallis hanke ehkä voidaan unohtaa

mutta tässä kohdassa tietysti pitää todeta etteivät ne viisi miljoonaa suomalaista aina tiedä mitä täällä tehdään ja tämäkään hallituksen esitys ei ole ihan helppolukuinen

huomasin että hallituksen esityksessä on kuitenkin mainittu ihan pykälätasolla työssä tapahtuva oppiminen joka on todella tärkeää etenkin terveydenhoidon alueella

mutta eräs asia joka tähän liittyy on se että kun varsin vahvasti suomessa puhuttiin tiemaksusta joka olisi nimenomaan kohdistunut raskaaseen rekkaliikenteeseen ja transitoliikenteeseen niin silloin puhuttiin että tämän maksun sijasta on olemassa tämä rekkaparkki ja se kompensoisi tätä maksua ettei tarvitse tiemaksua koska on olemassa rekkaparkki jossa otetaan maksu näiltä venäläisiltä rekoilta

paatero kotkasta joka tietää että tällaisia paineita on kirjastoon koululaitokseen etenkin kokoomuksen puolelta ja terveydenhoitoon

eli se on enemmänkin hallituksen eskon puumerkki kuin jokin hyvin merkittävä vaikuttava tekijä

mutta minä kysyisin arvoisalta ministeriltä kun todetaan että tämä viitehintajärjestelmä ei astu voimaan jos lääkäri merkitsee lääkemääräykseen että viitehintajärjestelmä ei toimi tässä tapauksessa siihen on lääketieteelliset syyt niin riittääkö tämän asian suorasanainen ilmoittaminen vai käytetäänkö jotakin symbolia tässä asiassa

meillä on todella monissa sairauksissa ms tauti monet muut hyvinkin kalliita lääkevalmisteita joidenka määräämisen kela mahdollistaa

se on niin laaja ja monimuotoinen alue ja niin vaativa että sitä ei voi teoriassa opettaa vaan sen pitää tapahtua käytännössä ja käytännön työssä

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

on esitetty myös arvelu siitä miksi ei ole otettu myös biokaasua ikään kuin samalle viivalle silloin kun sitä käytetään liikennepolttoaineena tai jos sitä käytetään sitten sähkön ja lämmön tuotantoon tämä kysymys siitä tuleeko tähän kilpailutilanne

tässä on vielä kehittämistä

tasoituksen vuoksi voin sanoa että lääkärikoulutuksessa asia on myös niin jolloinka varsin moni sairaanhoitaja on opettanut taas lääkäreitä käytännön työssä ihan yksityiskohtia myöten selviytymään niistä haasteista mitä esimerkiksi kandidaateilla on kun he ovat vaikkapa päivystämässä jossakin sairaalassa

tosin olen samaa mieltä että tämä perustuslakivaliokunnan arvelu tässä välissä että pitää kuitenkin pyrkiä selvittämään vainajan omaa elinaikaista käsitystä elimiensä kudoksiensa ja solujensa irrottamisesta on hiukan vaikeata

tämä oli mielestäni suuri virhe ja nyt ei ole sen enempää rekkaparkkia rekkaparkkimaksua kuin myöskään tiemaksua

siinä myös kun ottaa hoidon hinnan ja siihen liittyvät eettiset kysymykset huomioon varmasti kansaneläkelaitoksella ja yleensä lainsäädännöllä asetuksilla tulee olemaan erittäin tärkeä merkitys

biokaasua liikenteen käyttöön contra se että sitä käytetään tähän mainittuun sähköntuotantoon jolloinka sillä olisi sitten syöttötariffijärjestelmä kun taas välttämättä ei ole ehkä sitten insentiivejä kylliksi tässä liikennekäytössä

ensinnäkin se tietysti on käytännössä vaikeata mutta sen lisäksi se sitten mahdollisesti hidastaa tätä elimen siirron toteuttamista

tietysti voidaan käyttää teknisiä apuneuvoja siinä että pyritään pidentämään sitä aikaa joka elinten irrotuksessa on mahdollista

sairaalat eivät ole halunneet oppilaita

sanotaan että he tuottavat ylimääräistä huolta vakihenkilökunnalle mutta tämä kun taksit tupon jatko on kontakti pitää säilyttää ja toteuttaa ja pitää yllä

tähän koulutuksen maksullisuuteen

arvoisa puhemies

ensiksi saadaan irrottaa ja sitten toimenpidettä ei kuitenkaan saa tehdä ja sitten siinä välissä pitää selvittää mitä mieltä kuollut on ollut elinaikanaan

en pidä hyvänä sitä että avataan maksullisuus vaikka se tapahtuu nyt vieraskielisen koulutusohjelman yhteydessä vaikka siinä on tuki ja apurahajärjestelmä edellytyksenä

tämä ministeri braxin esittely osoittaa nimenomaan ihmisoikeusulottuvuuden

alaikäinen vainaja käsitellään sitten vielä tietysti erikseen ja hänen huoltajansa on tässä avainasemassa mutta myös niin että jos vainaja on alaikäinen mutta hän ei ole ikänsä kehitystasonsa vuoksi eläessään kyennyt muodostamaan tätä käsitystä toimenpiteestä niin elimiä saa irrottaa jollei hänen huoltajansa vastusta toimenpidettä

näin se vain alkaa että annetaan ensiksi se pikkusormi ja sitten annetaan vähän enemmän ja sillä lailla mennään eteenpäin

soinin logiikka on samanlaista kuin paavi benedictus xvin

eli jos henkilö riitauttaa vaikkapa kansaneläkelaitoksen päätöksen tai sitten joutuu vakuutusoikeuteen esimerkiksi eläkekysymyksensä vuoksi työkyvyttömyyseläke on hylätty ja vakuutusoikeus sitten käsittelee niin on kohtuuttoman pitkiä odotusaikoja ja vielä sitten sanotaan että menkää työvoimatoimistoon ilmoittautumaan työvoimaksi kun ei mennyt työkyvyttömyyseläke läpi

sitten vielä täysi ikäiselle vainajalle jolla ei ole sairauden mielenterveyden häiriön tai muun syyn vuoksi ollut eläessään mahdollisuutta muodostaa tätä käsitystä saadaan toimenpide tehdä jollei hänen lähiomaisensa tai muu läheisensä vastusta sitä

aivan samalla tavalla kuin puhumme ihmiselämän pyhyydestä olen täysin samaa mieltä se on pyhä mutta miten pyhää on sellainen lainsäädäntö ihmiselämän säilyttämisen ja pyhyyden näkökulmasta jos se johtaa äitien sekä siinä kohdussa hedelmöittyneenä olleen munasolusta kehittyneen alkion ja ehkä sikiön tuhoutumiseen molempien kuolemaan

tämä lainsäädäntö on tietysti hyvin detaljoitua asian herkkyyden huomioiden

kysyisin molemmilta ministereiltä toivottavasti ehditte vastata

todella nyt olisi kokoomuksen ja vihreiden sanoisiko tiedemiesedustajilla mahdollisuus sitten puhua laajemmin hallituspuolueen kollegoilleen siis muille edustajille jotta tämä aikalisä saataisiin tähän

mutta sitten tämä pitkäjännitteisyys

mutta arvoisa puhemies kuitenkin kysymys on vain tästä maallisesta ruumiista joka on kuitenkin maasta tullut ja muuttuu maaksi eikä sitten myöskään ajatellen noin filosofisesti kuitenkaan siitä kaikkein tärkeimmästä eli ihmisen ajatuksista ja hänen hengestään sielustaan miten se nyt halutaan kulloinkin sanoa vaan tästä kuolleesta elimistöstä

tämä on johdonmukainen esitys niiden vanhasen hallituksen esitysten kanssa jotka heikentävät luonnonsuojelua

kyllä tämän vaalikauden aikana pitäisi myös pystyä näkemään eteenpäin ja tekemään sellaisia päätöksiä jotka antavat ylen tulevaisuudelle kantavuutta siihen että jatkuu tämä ajatus pitää yllä yleä toimivaa tehokasta ja arvokasta kulttuuri instituutiota

onko tällä valtioneuvoston käynnistämällä tuottavuusohjelmalla vaikutusta kielteisessä mielessä näiden tavoitteiden saavuttamiseen mitä täällä nyt yritetään näillä muilla priorisointi ja niin edelleen

ja sitä paitsi on myöskin tilanteita joissa abortti on lääketieteellisesti ja eettisesti erittäin perusteltu jos ajatellaan vaikkapa erittäin vaikeata sairautta joka tällä sikiöllä on ja joka saattaa uhata myös äidin henkeä

kallio totesi tämä ei erityisemmin ole potilaiden ja hoidettavan edun näkökulmasta mikään erityinen asia että tämä laitoshoitorajoitus poistuu vammaisetuuksien osalta

esimerkkinä nyt otetaanpa vaikka vasta eduskuntaan tullut hallituksen esitys eteläisen suomen pienten kansallispuistojen metsästyksestä

toiseen käsittelyyn on kuitenkin kolme vuorokautta vähintään

silloin tämän maksun todellinen taso tulee myös avoimesti sanoa

siinä on molempien hengestä kysymys ja nyt tämä puhdasoppinen benedictus xvi lähtöinen näkökulma lähtee siitä että koskaan ei missään tapauksessa voida raskautta keskeyttää ei vaikka maksaisi sitten tämä linja kahden hengen sen joka on siellä kohdussa ja sen joka kantaa sitä kohtua

sinne viedään metsästysoikeuksia

todella tämä rakentaminen on ristiriidassa kansallispuiston perustamistarkoituksen kanssa lisäämällä tällä tavalla hotellin kapasiteettia

karhu jo kävi läpi tuota vastalausetta

se tulee ajankohtaisesti toisen käsittelyn yhteydessä

toivon että nämä varsin hyvät puheenvuorot ruotsalaisen kansanpuolueen kokoomuksen ja vihreiden puolelta tulevat opposition tueksi myös käytännön toimiin

nyt todetaan että elinsiirtojonoihin kuolee lähes kolmekymmentä voi olla kolmekymmentäkin ihmistä jonottavista henkilöistä

paineita siirtoviemärin rakentamiseen tulee räjäytystöitä kansallispuistoalueella

mutta ennen muuta toivottavasti hallituspuolueiden kansanedustajat löytäisivät vielä tässä toisen vaihtoehdon kuin olla tämän hallituksen esityksen takana

ja miksi näin on

ainoastaan silloin niin kuin todetaan jos on mahdollisuus saada tuota korkeinta vammaistukea sieltä voi jotakin jäädä itselle

natura arviointia ei ole todellakaan vielä tehty niin kuin ministerikin totesi

arvoisa puhemies

yleensä nämä ihmiset ovat todella pieniä eläkkeitä saavia kansaneläkkeellä olevia ihmisiä aika moni jotka ovat siellä laitoshoidossa

on selvä että sellainen pitää tehdä ennen kuin tehdään tällainen päätös jolloinka pallas yllästunturin kansallispuistolakia muutetaan

pulliainen on tehnyt erittäin hyvän aloitteen ja tässä on ikään kuin tehty työkalu asianomaiselle ministeriölle ja laitettu se lyöty käteen että siinä on tehkää

nimittäin jos suomen valtioneuvosto ei tee sitä positiivista päätöstä tai jos länsi suomen ympäristökeskus ei puolla tätä hanketta eikä anna vesilain mukaista ympäristölupaa niin sitä putkea ei rakenneta

itselläni on käsitys en tiedä onko tämä kuinka paljon tullut esiin valiokunnassa että taloudellinen tilanne säästöt sairaanhoitopiirissä olisi ehkä vähentänyt näitä elinten irrottamistoimenpiteitä ei ole ehkä oltu niissä niin aktiivisia

haluaisin ihan omalta puoleltani pitäytyä yhteen yksityiskohtaan ja se on nimenomaan terveyspuolen terveydenhoidon ja sairaanhoidon valtionosuudet

aluetaloudellisesti ja matkailun näkökulmasta rakentamisen paikkaa löytyy aivan läheltä kansallispuistorajan ulkopuolelta

kiinnitän myös huomiota siihen että täällä aloitteessa todetut georgian tapahtumat ja niiden mahdollinen vaikutus energiahuoltoon on huomioitu

eläkkeensaajan vammaisetuuden saaminen on kaiken kaikkiaan aika hankalaa

samalla todella tulee se että yhden yrittäjän toivomuksesta muutettiin ensiksi kuntarajaa siirrettiin alue kittilän kunnasta muonion kuntaan

tämän tietää myös ministeri pekkarinen vaikka hän sanookin että kuka tahansa saa rakentaa putkia talousvyöhykkeelle mutta ei saa rakentaa kuten ei tässäkään tapauksessa jos ei ole sitten sitä vesilain mukaista lupaa

sen c lausunnon mikä siihen tarvitaan pitää olla tehtynä varsin hyvin ja perustellusti

useinhan kuitenkin tämä irrotus on suoritettu paikallisissa sairaanhoitopiireissä keskussairaalan väen toimesta etenkin tällaiset ehkä yksinkertaisemmat niin kuin munuaisten irrottaminen ja tämän tyyppiset

näin ei aina suinkaan ole ja asiakkaalta tai hakijalta evätään tämä hyvinkin helposti kelan toimesta tai niin että sitten päädytään siihen matalampaan tasoon vaikka avun tarve on selvästi korkeampi

nyt saman yrittäjän toivomuksesta ollaan laatimassa aivan uutta lakia siis lakia pallas yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

sitten tietysti kun tulee esimerkiksi päivystyspoliklinikalle nuori monivammainen joka sitten menehtyy tai on jo menehtynyt tuotaessa todetaan kuolleeksi niin hän ei siedä tällainen siirto o hänen elinsiirtoprosessinsa käynnistäminen vaatii resursseja siis henkisiä ensiksikin että on valmiudet tähän mutta toisaalta myös sen että löytyy tekijöitä ja se vaatii tietysti osaamista kokemusta

jos he antavat luvan niin myöskin lupaan tullee ehtoja jotka vielä pystyvät sitä hanketta viemään enemmän ekologiseen suuntaan

joka tapauksessa huoltovarmuus on tärkeä asia kaikissa tapauksissa ja on miellyttävää huomata että ed

todella melkoista palvelua

ja vielä eräs seikka joka tällä hetkellä vuodesta toiseen enemmän vaikuttaa on se että myös eläkkeellä olevat ihmiset joutuvat hankkimaan palvelunsa entistä enemmän yksityiseltä sektorilta mikä lisää kustannuksia

tämä on ongelma koska kaiken kaikkiaan tuntuu siltä että nykyhallituksen politiikka pyrkii vähentämään julkista terveyden ja sairaanhoitoa

pulliainen nimenomaan kiinnittää huomiota energiapuun huoltovarmuusvarastointiin ja tämä kotimainen turve on jäänyt enemmän sitten pois tästä esityksestä

kun tämä asia oli esillä niin jo enontekiöstä tuli toiveita myöskin tämän saman kansallispuiston ylläs pallas alueen olemassa olevien rakentamissääntöjen väljentämisestä

mutta nyt tämän lakialoitteen taustaan

eri kautta syntyy ratkaisuja jotka lisäävät painetta julkisen terveydenhoidon alasajamiseen ja samalla nostattavat yksityistä palvelutuotantoa

toinen asia tässä asiakasmaksun epäoikeudenmukaisuudessa on tämä puolisokysymys

pulliaiseen

kerron sen että oma kantani tähän ja oma aktiviteettini oikeastaan on uinunut jo aika pitkään

pidänkin sitä ihan perusteltuna

myös energiapuu on kotimainen energianlähde

aina ei ole varmaankaan niin että yliopistollisesta sairaanhoitopiiristä lennätetään tai tulevat paikalle irrottajat

perustelu sille että tämä on hyvä asia on ollut esimerkiksi se että alue on rähjäinen taikka se että siellä on siivottomuutta

urpo koponen niminen lintukuvaaja luontokuvaaja käärmeentuntija joka on esiintynyt myös televisiossa ja radiossa ja joka on muuten kotkasta ja jonka tunnen hyvin toi esille siis sitten ikään kuin viimeksi että tämä on edelleen rauhoittamaton eläin

vaikka me täällä puhumme eri tavalla me olemme hyvin paljon samaa mieltä esimerkiksi ed